kuitenkin asiantuntijakuulemisissa on käynyt selville että mitään pakonomaista yhtiöittämistä ei olisi tehtävä ja näin olisi liikelaitosmalli edelleenkin mahdollinen

ihan lyhyesti

no ei varmaan olekaan mutta tämä käsiteltiin viime syksynä esimerkiksi ympäristövaliokunnassa vähän sillä tavalla että se ikään kuin olisi sitä vaikkakin selvät dubiot on niin kuin täällä ed

tämä laki kuitenkin suojaa myös sitä tietoa mikä liittyy sukusoluihin ja niiden käyttöön ja on estämässä niiden väärinkäyttöä joten tässä mielessä tämä on myös tätä uutta tieteen vaihettumisselän

päämies

ehkä ministeri katainen voisi auttaa tässä hetemäki asiassa

tämän asian kohdalla on sekä julkisuudessa että nyt täällä salissa tuotu esiin ainutlaatuisuus mikä hallituksen esityksen käsittelyssä on ollut eli suomi ja suomen eduskunta on pitänyt kansallisesta edusta kiinni ja myöskin niin kuin täällä ed

mutta kuitenkin totesimme jo silloin syksyllä että asuntotuotanto on lähes pysähdyksissä jotenka silloin jo viestitettiin ja on sen jälkeen usean kerran viestitetty ministeriön suuntaan ja pääministerin suuntaan että tarvitaan tehokkaampia lainsäädännöllisiä budjettikeinoja aloitteita siihen että rakentaminen aktivoituu

hoidettavat ovat entistä huonokuntoisempia hoitajia on liian vähän

poissa olevan työntekijän tilalle ei ole otettu sijaista yli puolessa tapauksia

pulliainen kuitenkin sanovat että on nyt hyväksyttävä tämä huono heidän mielestään huono lakiesitys hallituksen esitys

sasi totesi suomen perustuslain perusoikeuksista

tämä on tietysti hienoa jos ja kun pystytään toimimaan enemmän itsenäisesti niin ettei alistuta euroopan unionin vaatimuksiin vaan pystytään todella viemään omaa suomalaista lainsäädäntöä myöskin näissä maatalouden esityksien käsittelyissä eteenpäin ja pitämään siitä kiinni

tällä hetkellä me tiedämme että lähinnä julkinen rakentaminen jonkin verran yleishyödyllinen on käynnissä ja on viimevuotiseen nähden kohtuullisella tasolla mutta yksityinen rakentaminen on suunnilleen nolla

asko seljavaara että meillä kansanedustajilla on vapaa tahto meidän pitäisi pystyä tekemään päätökset oman tietämyksemme perusteella

tällä tavalla me kuitenkin ja te tässä asiassa erityisesti joka olette asiantuntija alistumme tai alistuisimme sitten hallituksen esityksen alle

tutkimus osoittaa tilanteen pahentuneen

huolestuttaako tämä teitä

käytetäänkö tässä apuna eduskunnassa olevaa pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategiaa

ja ministeri risikko onko ministeriöllänne esittää näiden tavoitteiden täyttämiseksi ehdotuksia edes hallitusohjelmaan

tämä uhka joka on koko ajan olemassa joka tiivistyy on juuri sitä että esimerkiksi pohjoisimman suomen postipalvelut heikkenevät ja myöskin haja asutusalueiden postipalvelut heikkenevät

mitä tulee tällaisten yksityisten osakeyhtiöiden harjoittamaan vuokraustoimintaan niin täytyy todeta niin kuin ed

jotka ovat itse toimineet professoreina tai akatemian tutkijoina niin kuin ed

erkki virtanen totesi että voitto tulee nimenomaan sieltä vuokralaisten taskusta

samalla on syytä tietysti toivoa sitä että jatkossa myös perusoikeudet säilyisivät ensisijaisina niin kiire täysin ensisijainen huomio kaikkiin perusoikeuksiin kiinnitettäisiin ensisijaisesti huomiota myös ympäristöön liittyviin perusoikeuksiin jotka on meidän perustuslaissamme määritelty

pia viitanen totesi tuossa aluksi

tällainen yhteiskunnan kansakunnan näkökulmasta lyhytnäköinen voitontavoittelu itellalla on tämä uhka

dem

tässä eduskunnan ja sen asianomaisten valiokuntien tietysti pitäisi olla aktiivisia

viittasin vaan siihen että aktiivisemmin meidän pitäisi valiokunnassa ajaa kuten olemme aikaisemmin tehneet niin kuin sanoin myös

viime vaalikaudella todella ihan yhdessä teimme vastalauseen tässä asiassa ja sosialidemokraattien ryhmä oli ympäristövaliokunnassa jolle asia kuuluu varsin johdonmukaisesti samaa mieltä kuin on ollut aikaisemminkin näiden yksityisten kaatopaikkojen suhteen

arvoisa puhemies

tällä kertaa on vain tilanne valiokunnassa ollut sellainen että aika passiivisesti on tässä asiassa oltu liikkeellä verrattuna aikaisempiin kannanottoihin

hallitus tuo esityksensä energiaverotuksesta

täällä ole yhtään ministeriä esittelemässä sitä

ministeri pekkarinen erityisesti puuttuu

sen jälkeen kansanedustaja zyskowicz aloittaa keskustelun siitä mikä on demareitten energiaverotuslinja ja koko tämä täysistunto käy tätä keskustelua mikä se nyt mahtaa olla eikä sitä keskustelua ed

itämeren pelastamiseksi toimii lukuisia järjestöjä organisaatioita joista juuri helcom on tärkein

ensiksi ed

ei todellakaan tästä nyt ei saa vääntämälläkään vastustusta aikaan tästä opposition lausumasta vaan kahdella kuukaudella koetetaan helpottaa näiden asioitten eteenpäin menemistä ja se ei mitään muuta asiaa hidasta

venäjän merkitys itämeren pelastamisessa on keskeinen

täällä ed

näin ollen kyllä tietysti kokeneelta kansanedustajalta ja älykkäältä ihmiseltä käy tämä tahtipuikon heiluttaminen ja sitten mennäänkin ikään kuin kysymään mikä on demareitten linja eikä mikä on hallituksen linja

mutta arvoisa ministeri tämä maininta kiireestä viittaa siihen että on haluttu mahdollisimman nopeasti saada työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä

arvoisa puhemies

siinä on se kiire

sitten toisaalta kuulimme myös asiantuntijoiden suusta että kaikki rakentamiseen nimenomaan taloon tehtävät toimenpiteet tehdään kymmeniksi vuosiksi tulevaisuuteen joten niiden pitäisi olla energiatehok kaita ja energiaan vaikuttavia myönteisellä tavalla

arvoisa puhemies

sen keskeisinä järjestäjinä olivat tasavallan presidentti tarja halonen ja ilkka herlin joka cargotecin omistajana niveltyy aivan käytännössäkin itämereen

se ei ole todellakaan mikään lisäraha vaan se on pääosin lähes kokonaan kompensaatiota kunnille menetetyistä tuloista verotuloista erityisesti ja tämä on hyvä pitää mielessä

tämä ei lisää oleellisesti rahaa tai tämä ei tuo uusia keinoja

ollilalle haluaisin todeta minkä hän varmasti itse tietääkin että suomessa sekä fosfori että typpipäästöt per capita ovat suurimmat itämeren alueella jos laskemme ne per asukas

tässä on tehty pitkä sinänsä ansiokas työ ympäristövaliokunnassa yhdessä ympäristöministeriön kanssa mutta viittaan näin aluksi siihen että nykylainsäädäntö joka on vielä voimassa olisi mahdollistanut aivan samat asiat kuin tämä mihin nyt on tultu

mutta olen ehdottomasti sitä mieltä että meidän pitää käyttää kaikki uudet keinot ja keksiä keinoja edistää terveyttä

viittaan vielä eiliseen

moni meistä kyseli sitä kuka oli sinänsä hyvän hallituksen esityksen isä tai äiti ministeri kiviniemi vaiko sitten valtiovarainministeri katainen

mainitsin aikaisemmin että malesia ja indonesia ovat nimenomaan nostaneet sotavarustelurahojaan ja siellä nimenomaan tuhotaan ympäristöä luonnon monimuotoisuutta

jos nuoret ihmiset aloittavat esimerkiksi tupakoinnin niin heidän elinikänsä lyhenee heidän terveytensä pysyvästi heikkenee ja kyllä vaan tälläkin talolla on siinä asiassa merkitystä ettei näin tapahtuisi tai sillä on merkitystä että näin tapahtuu

lohdutukseksi sanottakoon että suomikin hankkii sitten tässä tuhoamisessa työpaikkoja kun neste oil oyj on keskeinen palmuöljyn käyttäjä

arvoisa herra puhemies

kysymys on aika paljon siitä ja nimenomaan siitä mitkä ovat olleet kuntien tahto ja resurssit informoida asukkaitaan tehdä omat ympäristösuunnitelmansa jossa osoittavat missä ovat herkät alueet missä vähemmän herkät alueet ja näiden mukaan jo nykyasetuksen perusteella voidaan määrätä puhdistustasot

satatuhatta lintua menehtyy vuosittain öljypäästöistä johtuviin seuraamuksiin

mutta tämä oma vastuu on tässä selkeästi otettava huomioon ja mielestäni pieniä askeleita on tehty nimenomaan lounais suomessa sen suuntaan että on otettu nämä kaikkein vaikeimmat alueet kuten esimerkiksi jokien suistot ja nimenomaan lounais suomen alueella olevat maanviljelyseudut tähän kohteeksi rantapellot ja niin edelleen

varmasti kaikissa valiokunnissa nyt budjetin käsittelyn yhteydessä valtiovarainministeriön edustaja käy painottamassa sitä että julkinen talous on saatava kuntoon ja alijäämät oiottava

olisi erittäin tärkeätä että eduskunta ei tee eikä säädä lakeja ennakkoluuloihin ja vieras viljaa

se on myös meidän vikamme omalta usa

myös keskustelu on päätynyt yltä yksityiskohtaisia käsin

vaikka epäluulon vierautta ksenofobiaan pohjautuvalla tavalla

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja on myös ollut wwfssä aktiivinen ja tietää varsin hyvin että maapallon globaali ongelma on se että suurimmat nisäkkäät nimenomaan valaat ovat uhattuja ja osin laivaston käyttämien erilaisten tutka ja muiden signaalien vuoksi

akaan penttilä oli paikalla ja käytti saman tyyppisen puheenvuoron silloin

samalla kuitenkaan sitä millä tavalla oikeudenmukaisesti saataisiin valtiolle lisää verotuloja ei niinkään käsitellä

aki odotustensa käsittely on päättynyt

alaskan yliopiston professorin rick steinerin mukaan kysymys ei ole siitä tapahtuuko suomenlahdella öljyonnettomuus vaan siitä milloin se tapahtuu

itse tämä asia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistäminen on niin kuin todettu sinänsä hyvä ammatillisen kuntoutuksen kannalta

kolmas asia kuin myös neuvosto ehdottaa että asioita hoidelle tämän kuukauden ensimmäisenä päivänä pidettävään täysistunto tämä hyväksyttiin ja hyvä

siellä tuskin tämä hallituksen esitys tarjoaa minkäänlaista ennakkoluulojen tuulettamiskanavaa niin kuin nyt tässä on näyttänyt tarjoavan

ihmisarvo ja ihmisten oikeudet ovat jakamattomia tällä planeetalla ja silloin on myöskin katsottava näitä isompia kysymyksiä kuten esimerkiksi sitä mitä tapahtuu jos ilmasto on usein hän ei saa kärsiä asiassa minä vielä kaksi ilmastonmuutos etenee esimerkiksi afrikassa ja aasiassa

enemmänkin käsitellään menojen vähentämistä ja sitten julkisen talouden alijäämän maksuunpanoa joka tapahtuu useimmiten palvelujen kustannuksella

mutta tällä hetkellähän maan hallituksen ongelmana on se ettei myöskään terveille ole riittävästi työtä

myyntimiehet ovat olleet tässä asiassa hyvin aktiivisia ja ovat syöttäneet hyvällä menestyksellä sellaisen näkökulman että pienpuhdistamo on jonkunlainen minimi joka vähintään pitää hankkia

kreikkalainen t propontis oli läheltä piti tilanteessa lähellä suursaarta

nimenomaan laivaston aikaansaamista häiriötekijöistä johtuvat sitten näiden valaiden lisääntymiseen ja joukkokuolemiin liittyvät tapaukset

arvoisa puhemies

se ei ole lisärahaa kuntien talouteen vaan se on valtion toimista johtuvien tulojen vähenemisen kompensaatiota ei lisää

arvoisa puhemies

hautala sanoi olen samaa mieltä että nimenomaan kielten opiskelu vähentää ennakkoluuloja lisää mahdollisuutta ymmärtää asioita jotka muuten voivat tuntua kummalliselta

tänään käsitellään veroasioita koskevaa lainsäädäntöä ja tietojen lisäämistä monacon suuntaan niin kuin muihinkin kohteisiin

nyt tällä hetkellä me toki tarvitsisimme nimenomaan kuntien terveydenhoidon sairaan hoidon lasten päivähoidon vanhustenhoivan ja hoidon vahvistamista

tällainen asia joka mahdollisesti myöskin ed

jos ei ole kiinteistössä vesiklosettia wctä niin sieltä ei tule niin sanottuja mustia jätevesiä

tässä tämän päivän listalla on tämä sama asia

sanoisin vielä tästä suomen ja ruotsin kielen asemasta oikeuslaitoksessa sen että tämä hallituksen esityshän on tasapainoinen molempien kielten suhteen ja tässä mielessä täyttää molempien kansanosien tarpeita heidän äidinkielestään riippumatta

tämä on varmasti aivan hyvää lainsäädäntöä mutta jos samaan aikaan todella siirrytään hallintarekisterikysymyksissä huonompaan päin tehdään ne vähemmän läpinäkyviksi vähennetään verottajan mahdollisuutta saada osansa erilaisista tuloista niin että ihmiset olisivat tasapuolisesti verotuksen kohteena niin tämä on huono asia

tämä taloudellinen tilanne mihinkä suomi menee nyt vielä syvemmin kun kuntataloutta järkytetään lisää kuntien menoja

myös pssa vaatii erityistoimia kuten saattohinausta ja luotsipakkoa

näin ollen tämä on jo yksi selkeä peruste määrittää puhdistusmekanismi puhdistustaso ja edelleenkin on selvää että tarvitaan kiinteistökohtaista neuvontaa tämän asian selvittämiseksi

mutta me tarvitsemme tehokkaita toimenpiteitä ja kysyn teiltä ministeri vapaavuori

se on aivan selvä asia ja se on tämän planeetan suurin uhka